kun katainen vain sanoi että nyt mennään tällä kesällä tämä korotus ja vuoden lopussa perheille suuret energiaveron korotukset niin mihin muuhun nämä perustuvat kuin vain aikaisempiin tehtyihin kompromisseihin

mutta valitettavasti ei ole mahdollista kerätä näin paljon rahaa ilman että siinä mennään finanssipoliittisin keinoin eikä ympäristökulma edellä

tällä vahvalla mandaatilla suurella valiokunnalla on ollut ilo tehdä kypsää analyysiä siitä mikä on suomen mahdollinen rooli eussa ja mitä me eusta saamme irti

on siis laitettu nämä uusiutuvien energialähteiden saantilähteet järjestykseen missä hintajärjestyksessä nämä kannattaisi ottaa

elättekö te ajassa näissä kysymyksissä

onhan se aika hassua että kun mtk ay liike ek suomen yrittäjät ympäristöjärjestöt sosiaalijärjestöt kaikki näkevät näin keväällä että eurovaaleissa tehdään tärkeätä työtä eduskunnassa tehdään tärkeätä työtä niin täällä yksi ryhmä jurnuttaa ja toinen välillä puoliksi että ollako hyvää jäsenyyttä vai ei

ymmärrän sen että siinä on suuri liikkumavara mutta sitten myös tämä korkein tukitarve biokaasulle muualta kuin kaatopaikalta on kirkkaasti laitettu tänne

toki ymmärrän tämän poliittisesti tämä oli kirjoitettu jo hallitusohjelmaan ennen kuin näitä oli edes ehkä tarkasteltu tämän suhteen mutta ihmettelen sitten oliko se pakko ottaa tässä vaiheessa kun olisi ollut ainakin tämän listauksen mukaan myös muita mahdollisuuksia

pitää pitää järki päässä koko ajan kun yhteiskunnan varoilla luodaan automaatteja maksuihin että näin tukea tulee että se käytetään niin kuin täältäkin perusteluista löytyy myös taloudellis tehokkaasti niin että pienimmällä mahdollisella yhteenlasketulla tuella saadaan mahdollisimman paljon uusiutuvia käyttöön

välillä meinaa mennä negatiiviseksi mutta kun tämä on nyt irti tästä hallituskaudesta ja tuleville kahdelle suunnattua niin koetan hakea vielä semmoisia vaikeitakin asioita tässä viimeisessä puheenvuorossani

puhuttiin aika paljon silloin pelkästä lämmityskomponentista mutta kun tähän tulee vielä sähköveron korotus joka osuu kuluttajille ja palvelutyönantajille ilman mitään palautus ja alennusjärjestelmiä niin kuin teollisuuden puolelle menee niin sen vaikutus näkyy kotitalouksien sähkölaskussa aika ikävästi

vielä vaikeampi kysymys siinä on koska meidän vanhustenhuoltomme ei ole siinä tilassa mitä me hyvinvointivaltiolta nyt edellytämme se että näyttää siltä että tulevista menoista jos ei kaikki niin hyvin hyvin suuri osa on jo sidottu vanhustenhuoltomenoihin ja kuitenkin tulevaisuuskatsauksessa meidän on aivan pakko uskaltaa katsoa lasten ja perheiden hyvinvointia koska meillä ei ole varaa tätä työllisyysastettakaan tavoitellessa yhtään nuorta lasta jättää sivuteille

tynkkynen voisi vastata hallituksen puolelta kun tässä jäi vajavaiseksi tämä lähettäminen ministereiden puolesta niin kysyn onko tässä valmistelussa ollenkaan mietitty kustannusvaikutuksia suomen kansantalouden osalta

ainoa mikä nyt tässä tutkimuksessa näyttää siltä saattaa olla murentumassa on se luottamus ja sen tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet ja sen takia tämmöiset luottamusta herättävät poliittiset toimenpiteet ovat yhä tärkeämpiä

on tietenkin tuijotettava niitä uusiutuvien taas ottavat peittämä uusiutuvien osuustavoitteita mutta samaan aikaan pitäisi tuijottaa päästötavoitteita ja tehokkuuksia

ei se sinänsä ole uutta onhan hyvinvointivaltio onnistunut paljon ihmisiä nostamaan tekemään köyhyyssiirtymiä sosiaalisia tasosiirtymiä

vielä hetki sitten on saatu muun muassa helsingin kaupunkiin vaasassa on myös chp yhdistetty lämmön ja sähköntuotantolaitos palkintoja siitä miten ympäristöä säästävästi ne käyttävät tehokkaasti sen kaiken energian mitä siinä kivihiilessä on

kuinka pitkän tähtäimen politiikkaa tällaisella voidaan antaa alalle joka on kaikkein pääomaintensiivisin siis kuusi kertaa pääomaintensiivisempi kuin teollisuus yleensä kun puhutaan energiainvestoinneista

ja kun päästökauppasektorin piti ohjata hiilidioksidikäyttäytymistä niin nyt me teemme päällekkäistä ohjausta siihen

jos kaukolämmön kilpailukyky heikkenee niin silloin myös mahdollisuus myöhemmin tuohon verkkoon syöttää uusiutuvaa heikkenee

ja nyt jo tiedämme asiakkaiden karanneen muihin lämmitysmenetelmiin ja voi olla että se ei aina ole järkevää

arvoisa puhemies

se että joku vaihtaa öljykattilan biokattilaan se varmaan on kaikkien meidän mielestämme järkevää mutta silloin kun kaukolämpöalueella valitaan eri muotoja niin siitä tulee omat hankaluutensa

olen itse tuon edellisen ammattikorkeakoululain aikoihin hypännyt siellä johtokunnan puheenjohtajaksi kun valmistuin keväällä ja nyt olen siellä taas elikkä kokonainen kierros on tätä katsottu

hallitus kovasti perusteluissaan sanoo että nyt sitten vaan siirretään mitä se teollisuus maksaa toisella lailla mutta sehän ei yhtiökohtaisesti tarkastellen pidä paikkaansa

toiset yhtiöt joutuvat koviin vaikeuksiin ja toiset taas sitten ovat hyötyneet kelamaksun poistosta ja sinänsä voivat sitten maksaa energiamaksuina sen saman

palvelualojahan kelamaksu on helpottanut mutta on yllättävän suuria laskuja mitä he joutuvat energia ja sähköveroista enemmän maksamaan

myös siitä eurooppalaisesta keskustelusta josta olemme täällä monesti keskustelleet on katsottu se onko tämä austerity linja kuinka tiukka ja miten pitäisi tiukkaa taloutta ja sopivassa määrin elvyttävää taloutta hallita ja hallitus on valinnut tämän kohtuulinjan tässäkin

kun uusi laki antaa vain tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kun koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan niin toivomme että tulevaisuus on yhtä auvoisa kuin mitä se elinkeinoelämän odotuksissa voisi olla

muistan viime vuodelta kuinka valtiovarainministeri sanoi että säästöjä tehdessä ihminen on vereslihalla ja tehdään vain se mikä on välttämätöntä

tämä on kuitenkin hallitukselta ollut arvovalinta siinäkin tilanteessa kuten pääministeri sanoi että valtiontaloutta laitetaan kuntoon niin kuin tulee laittaa ollaan vanhuksiin panostamassa ja ottamassa tosissaan se tilanne että heillä on myös hyvä elämä

perussuomalaiset vähän vilauttivat vastakkaista ehdotustansa ja sanoivat että ottaisivat vielä maltillisemman linjan

sen lisäksi meillä on ruotsinkielinen novia ja englanninkielistä opetusta ja tutkintojakin antavat molemmat oppilaitokset

uusi laki ei sellaisenaan enää antaisi kaksikielisiä mahdollisuuksia mutta tarkemman luvun jälkeen olemme rauhoittuneet ja huomanneet että opetusta sentään voi antaa nykyaikaisessakin suomessa monella kielellä ja koetamme tuolla pykälällä päästä eteenpäin

mutta häneltä olen varmistanut moneen kertaan että ei tässä missään vaiheessa ollut tarkoitus tehdä ikuista automaattia että aina jos jotain siellä puolella tehdään niin korvataan

tätä ei tee hallituskaan mielellään tätä sopeuttamista mutta tekee sen mikä on välttämätön ja sen takia minusta jo ensimmäisessä lauseessa perussuomalaisten linjalta putosi se ihan oikeasti otettava uskottavuus

valitettavasti yt neuvottelut on jo käyty ja on jouduttu ihmisiä myös irtisanomaan kun uusia lupia ei saatu ruotsinkielisille ryhmille aikaiseksi

toinen alueelta kumpuava huoli on myös eräänlaista valtataistelua kun meidän rannikkomme novia haluttaisiin tietyissä piireissä yhdistää täällä pääkaupunkiseudulla toimivaan arcadaan

veronpalautus soveltuu huonosti yhteen ilmastotavoitteen kanssa koska maatalous ei kuulu päästökaupan piiriin energiaverotuksen tulisi olla ensisijainen ohjauskeino vähennystavoitteisiin pyrittäessä

siellä tänäänkin lehdessä alueen yritysmaailman puolelta tuli vahva viesti että eikö ammattikorkeakoululaissa edelleen velvoiteta alueelliseen yhteistyöhön alueen elinkeinoelämän kanssa

lisäksi energiaveron palautus pitää ennallaan kevyen ja raskaan polttoaineen käytön suhteellista edullisuutta esimerkiksi kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin nähden

sillä lailla tämä ruotsinkielinen säätely on tässä oudolla kulmalla tulossa lainsäätäjän puolelta aina välillä mutta koetetaan hoitaa asia loppuun saakka

täällä on tullut hieman outo jako sen suhteen että ikään kuin oppositio haluaisi spekuloida velkasaneerauksella ja itse asiassa nyt sitä ensi kertaa ihan selkeästi esittää myös vastalauseessaan ja sitten hallituspuolueet koettavat käyttäytyä niin kuin vastuulliset ihmiset käyttäytyvät että ei pitäisi myöskään houkuttaa näkemystä siihen suuntaan mikä on tuleva spekulaatio

terveisinä odotamme vain että tuota lainsäädännön toista osaa jossa autonomia vietäisiin pidemmälle ammattikorkeakouluihin uskottaisiin myös helsingissä sillä alueen moottoreina ne ovat erittäin oleellisia tulevaisuuden tekijöitä suomessa

vaikuttaa siltä että ilmaus lip service eli leuat loiskuvat mutta niiden takana ei olekaan todellisia ajatuksia on nyt livahtanut valtiovarainministerin suuhun

sitten keskustelisimme siitä miten siitä hallitusti saisimme edes osan takaisin saammeko puolet kolmasosan vai kuinka nämä neuvottelut käydään

minusta populismia on se että ei keskustella asian sisällöistä vaan käydään joitain puolueiden välisiä taistoja tässä salissa kun käsittelemme suomen eurooppa politiikkaa

ja luulisi jotenkin poliittisesti että keskustalla olisi suuri tahto nyt että emme joutuisi tuohon velkasaneeraukseen ja tuota kreikalle myönnettävää takuuta uudelleen järjestelemään sitä lainaa joka sinne nyt on annettu

talousvaliokunta yksimielisessä lausunnossa esitti todella paljon muutosesityksiä yksimielisen lausunnon osuudessa me jätimme sinne myös eriävän mielipiteen yhdessä toivoimme useassa kohtaa tarkennuksia mitä voisi tehdä

on tosi tylsä katsoa että niitä ei ole voitu huomioida

kyllä inhorealistisesti tätä tämän päivän varsinaista asiaa ervvn joustavuutta voidaan lukea niin että tämä ei estä sitäkään mahdollisuutta että kreikka on eurossa mukana ja kreikalle jollain lailla velkoja uudelleen järjesteltäisiin

nämä joustavat mekanismit kuten pääministeri sanoi mahdollistavat myös sitten kriisin kumuloitumisen mikäli tällaiseenkin vaihtoehtoon päädyttäisiin

olemme kuudentoista eu jäsenvuoden aikana tottuneet siihen että eussa myös tehdään politiikkaa yhdessä jäsenmaiden kanssa ja suomi on mukana tässä

ei ole niin että on avoin valtakirja mennä ja hyväksyä kaikki mitä eussa tehdään vaan euhun pitää vaikuttaa ja olla siellä pöydissä ja ennen kaikkea puhua samaa siellä puhua samaa täällä eduskunnassa puhua samaa julkisuudelle ja puhua samaa myös omissa puolue elimissään

jos olisi niin että me tietäisimme että tämä patoaisi kriisin voisin tukea tätä saman tien vaikkapa näillä ehdoilla mutta nyt on kyse siitä millä ehdoilla tätä pakettia ollaan hyväksymässä mitä ehtoja hallitus on onnistunut neuvottelemaan

totta nyt se viedään lakiin mutta kiviniemi huippukokouksessa kaksi päivää tuon täällä lainatun puheenvuoron jälkeen oli hyväksymässä sen suomen osalta

mutta ei se mukava juttu ole

kriisi on pitkittynyt näin pitkäksi ja tässä veneessä ollaan

ehkä edustaja tiilikainen eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana olisi voinut hieman avata sitä miksi keskustan ryhmä haluaa nytten niin nopeasti hallittuun velkasaneeraukseen

arvoisa puhemies

onko sillä joku suunnitelma tai näkemys siitä että suomelle monen sadan miljoonan lasku olisi sitten edullisempi kuin yrittää pitää kasassa tätä kokonaisuutta

englannin perustelut jäädä sopimuksen ulkopuolelle olivat suojata heidän lontoon cityn rahoitusmarkkinoitaan kun taas me tiedämme että laman yhtenä suurena syynä on kekseliäisyys joka menee niin nopeasti että me poliitikot olemme auttamattomasti jo useamman vuosikymmentä olleet askeleen jäljessä

sataprosenttista uskoa minulla ei ole mihinkään ratkaisuun kaikkiahan näitä tehdään monenlaisten arvioiden varassa ja luottamukseni hallitukseen tässä työssä on kaiken saamani tiedon mukaan kuitenkin korkealla että suomen hallitus tekee siellä hyvää työtä muiden maiden kanssa etsiessään ratkaisuja

ja kun aallot kävivät aika korkealla niin suuri valiokunta sai pääministeriltä selkeän raportoinnin tänään tilanteesta myös siihen keskusteluun mitä tuo alaviite suomen parlamenttivaraumasta tarkoittaa

se tarkoittaa että sopimusta ei voida muuttaa ilman että maat yksimielisesti sitä muuttavat joten suomella on vahva neuvotteluasema jatkaa tästä eteenpäin

yhdyn kiitoksiin ja kuitenkin käytän vielä puheenvuoron ihan sisällöstä kun odotan että ministerit käyttävät viimeiset niin että saamme vielä loppusilauksen

täällä on muutama harhaanjohtava kommentti tullut kun on hallitusta pantu tilille siitä mitä komissio tai neljän viisaan miehen ryhmä on esittänyt koska hallitus on ne kerran kerinnyt tyrmätä jotain puolitoista vuotta sitten viime vuoden puolella

ne kolme kaikkein suurinta periaatetta joissa täytyy olla mukana ja jotka täytyy pitää yllä ovat tasa arvoisuuden edistäminen suomalaisen yhteiskunnan varautuminen sopeutumiskyvystä tai sopeutumistehokkuudesta voidaan puhua ja kolmantena sosiaaliset mahdollisuudet

ihmisten hyvinvointi ei kärsi vaikka valtiontalous voisi välillä kärsiä koska pitkät aikajanat kuitenkin näyttävät sen että talous palautuu uomiinsa hyvällä politiikalla vielä työllistävästi

olen rehellisesti kuitenkin tuomassa täällä esiin että siitä on maininta vain hallituksen selonteossa jossa myös tämä otetaan esiin sekä eduskunnan mietinnössä mutta keskustan vastalauseessa siitä ei ole sanaakaan vaan se on hoidettu näillä kokonaisuuden enemmistön kannoilla

nämä sosiaaliset mahdollisuudet kyllä voivat olla täällä heiteltiin bemaridemareista varovasti kritiikkiä juuri niitä tabuja joista meidän pitää puhua ja sen takia tämä hanke lähti tabuista

se on myös ympäristön kannalta tuhlausta

mutta oli se kummallista että kun euroopan unionista tuli direktiivi että sairauslomalla sairastunut työntekijä saa pitää lomansa sitten työaikana niin täälläpä perussuomalaiset äänestivät vastaan

tässä nähdään että on olemassa paljon tämmöisiä rakenteita joihin oikeastaan ihmiset juuttuvat kiinni eivätkä saa sosiaalisia tuuppauksia eivätkä saa sosiaalisia mahdollisuuksia

politiikan ja hyvinvointivaltion vastuulla on se että ne mahdollisuudet ulottuvat sinne aivan pohjallekin niillekin lapsille nuorille tai ihmisille joiden elämäntilanne ei terveyden vammaisuuden sosiaalisen aseman puolesta työttömänä syntyneen lähiössä maahanmuuttajan muuten anna edellytyksiä siihen eteenpäinmenoon sosiaaliseen liikkuvuuteen

kun me siihen annamme mahdollisuudet jopa yksilöllisesti kuuntelemme tämänkin ihmisen tarvetta niin me voimme antaa sosiaalisia mahdollisuuksia ja sitten vaikka näin eduskuntasalissa keskustellen saada hyvinvointivaltiolle työvoimaa mutta ennen kaikkea ihmiselle hyvän olon

arvoisa puhemies

minulla on vieläkin oikeastaan hämmennys siitä että kun nyt on päästy sanoista tekoihin kun keskusta vielä jätti lausumaehdotuksensakin suuressa valiokunnassa koskien ervviä että aiempien linjausten mukaisesti suomi pyrkii saamaan vakuudet ja nyt kun on laitettu että ei enää pyritä vaan ne on saatava niin täällä on nyt epävarmuus voiko keskusta enää olla linjassa mukana

talousvaliokunnalle tuli ehkä jotenkin yllätyksenäkin se että tarvitaan lakimuutos ennen kuin ely keskukset ja te keskukset voivat yhdessä käyttää samoja tietoja ja syöttää tietoja samaan järjestelmään

meillä oli ennen vaaleja ja sen jälkeen se että tätä asiaa pitää hoitaa ja me olemme lähteneet sitä hoitamaan ja sitten täällä puhutaan että on parempi jäädä huutelemaan ei

se mikä jäi meitä hieman vielä harmittamaan on se että on taas kerran julkisessa hallinnossa huomattu että ely ja te keskuksissa on erilaiset tietojärjestelmät toisissa asko ja toisissa ura tietokannat joista tietoa ei voida suoraan toisiinsa siirtää

minä ymmärrän että jos ei ole kykyä muuta kuin sanoa ei jos ei esitetä miten asia pitäisi ratkaista suomalaisten kannalta hyvällä tavalla niin silloin kannattaa jäädä sanomaan ei mutta ei sitten kannata sanoa ideoita oppositiosta käsin

yleiskeskustelu on päätti että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan sakn lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely alkuvaiheessa

kun kimmo sasi sanoi että eivät ole takit kääntyneet pitää kyllä kiittää kokoomusta kannan kääntämisestä ja se liittyy tähän transaktioveroon sen voimaan saattamiseen ja jopa valmiuteen eu tasolla

minusta demokratiassa eduskunta on kaikkein arvokkain instituutio ja hieman harmittaa että keskustelu pääministerin kanssa on ohi eikä hän käyttänyt sitä mahdollisuutta puhua suoraan eduskunnalle pääministerinä ilman hieman arvostelemansa median välitystä